kannattaisi varmaan katsoa peiliin olisiko se syy kuitenkin se että kun suhteellisuus toteutuu uudessa vaalijärjestelmässä täydellisesti niin sosialidemokraatit menettävät paikkoja ja kun tämä ei teille kelpaa niin sitten keksitään tekosyitä

siksi arvoisa puhemies haluan kuulla ministeriltä miten te näette että nyt pitäisi luoda toivoa siihen että suomessa kannattaa panostaa tieteeseen ja tutkimukseen ja että täällä huippututkijoille on tilaa jos tutkijat nyt lähtevät ulkomaille ja pitävät tätä puhetta leikkausten lopettamisesta lähinnä loukkaavana koska leikkauksethan jatkuvat teidän johdollanne

vaalipiirejä korjaamalla ei saada täydellistä suhteellisuutta ja tämän uuden vaalijärjestelmän saavutus on se että kun puolue pääsee eduskuntaan kun se ylittää juridisen äänikynnyksen se saa juuri oikean määrän paikkoja suhteessa sen kannatukseen

se on huomattava myönnytys normaalista kansallispuistoperiaatteesta ja laajempaa myönnytystä ei ole mahdollista tehdä ilman että menetetään kansainvälisen luonnonsuojelujärjestön kansallispuiston kategoriastatus

tätä on syytä korostaa senkin takia että suomessa on siirrytty yhä enemmän enemmistöparlamentarismiin eli siihen että meillä on enemmistöhallitus joka nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta meillä on yhä vähemmän asioita missä tarvitaan määräenemmistöä eduskunnassa

myöskään lainsäädännön näkökulmasta se ei olisi mahdollista etelä suomen kansallispuistojen järjestämisperiaatteiden pohjalta

eli iso osa niistä samoista hirvistä on mahdollista sm kisa iso osa heinistään ampua riistanhoidollisesti alueen ulkopuolella ja sitten on tämä luvanvaraisuusmenettely eli tosiasiassa mitään haittaa riistanhoidolle tästä kansallispuistosta ei tule mutta kansallispuiston normaali kehittäminen muihin käyttötarkoituksiin on mahdollista kun tämä alue ei ole niin laajamittaisen metsästyksen piirissä kuin muut alueet

vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana haluan sanoa että olemme suhtautuneet lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti tähän yliopistolakiuudistukseen ja molemmat ministerit ovat hoitaneet erittäin hyvin ja avoimesti tämän prosessin mistä pitää heitä kiittää

yliopistoväen virallisilla tahoilla on ollut hyvä mahdollisuus useamman vuoden aikana avoimessa valmistelussa osallistua tähän toisin kuin kahden edellisen hallituksen demariministerien aikana

ehkä toivon myös uudelta nykyiseltä ympäristöministeriltä hienoa että hän on paikalla muutamia kommentteja siitä miten tätä aluetta nyt lähdetään kehittämään

edelleen valitaan edustajat samoista vaalipiireistä samalla tavalla väkiluvun perusteella kuin tänäänkin mutta tämän tasausjärjestelmän laskutavan avulla korkeintaan viimeiset paikat muuttuvat sen perusteella että kaikille puolueille tulee oikeudenmukainen paikkamäärä eduskunnassa

nyt sidotaan perusrahoitus indeksiin vahvistetaan taloudellista autonomiaa vapaudutaan tästä keskushallinnon mikro ohjauksesta ja helpotetaan ulkopuolisen rahoituksen hankkimista ja sen hyödyntämistä yliopiston itse suunnittelemalla tavalla

sitten näihin muihin asioihin mitä edustaja kiuru toi esille että miten kansallispuistoverkon kehittäminen nyt loppuhallituskaudella on tarkoitus viedä eteenpäin

tätä on syytä korostaa että eiväthän ne äänet sillä tavalla käyttäydy kuin jotkut ovat sanoneet että ääni voi mennä jonnekin muualle ja että on tärkeää että ihmiset on valittu maakunnista

yksi on se että on tosiaan myönnettävä et tä kansallispuistoverkon kehittämisessä suurin luontoarvoiltaan merkittävin yksittäinen kohde joka on edelleen puiston ulkopuolella mutta joka olisi mahdollista mukaan ottaa on käsivarren suurtunturialue

mutta se mikä pitää nyt tässä vaiheessa vielä varmistaa on että yliopistoyhteisön eri äänet valiokuntavaiheessa kuuluvat siinä että tällaisista symbolisista mielikuva asioista joista on luotu vastakkainasettelu se että ulkopuoliset jotenkin hallitsisivat yliopistojen hallituksia voitaisiin avoimesti vielä keskustella

edustaja sankelolle voisi vain sanoa että todella kuvaa hallituksen näköalattomuutta jos se näkee että suuri energiamurros on sitä että edistetään eniten saastuttavan ja ilmastopäästöjä aiheuttavan energiantuotantomuodon käyttöä suomessa eli turpeen joka aiheuttaa myös merkittäviä vesistöhaittoja

jokaisesta maakunnasta vaalipiiristä valitaan jatkossakin juuri se määrä edustajia kuin sen väkiluku edellyttää mutta jokaisessa vaalipiirissä jatkossa kannattaa äänestää myös niitä puolueita jotka eivät välttämättä siitä vaalipiiristä saa paikkaa koska se ääni lasketaan kuitenkin kokonaisuudessaan hyväksi jatkossakin

siellä pitäisi löytää sellainen kehittämiskonsepti että jotta kansallispuistostatus joka on edelleen jatkotyössä yksi kehittämismahdollisuussuunta olisi mahdollinen niin se edellyttäisi sitä että luontomatkailu ja taloushyödyt pystyttäisiin paikallisyhteisön kanssa näkemään niin että siinä olisi yhteinen etu myös siellä

tässä keskustelussa on tullut pari aatteellista jännää asiaa esille erityisesti pääministeripuolue kokoomuksen ehkä jonkinlaisesta linjanmuutoksesta

me varmistimme sen että puunkäyttö energiakäyttöön voi lisääntyä niin paljon kuin me vain pystymme kansallisesti muilla toimin bioenergian kehittymistä tukemaan

toinen on kysymys siitä että on valmistumassa selvitykset suomenlahteen rajautuvien merellisten kansallispuistojen kehittämisestä

saattaa olla että joissain vaalipiireissä joissa ääntenlasku on aikaisemmin valmistunut nopeammin kuin toisissa sen viimeisen paikan varmistuminen vie pitempään kun joudutaan laskemaan myös muita vaalipiirejä mutta tämä on oikeastaan se ainoa käytännön ero mikä ääntenlaskussa tulee

korostaisin myös sitä että globaali sopimus tavoitteet siitä että päästövähennykset kaikilla kiristyvät ja että ilmastonmuutosta torjutaan meidän tulevien sukupolvien kaikkien suomalaisten hyväksi avaa meille vientimarkkinoita juuri bioenergia alalla

koko hyvinvointiyhteiskunta on luonut meidän kasvumallimme siitä että meillä koulutetaan tasa arvoisesti ja laajasti peruskouluissa nuoria tarjotaan hyvä toinen aste tarjotaan korkeatasoinen korkeakoulutus tarjotaan tuotekehitys tutkimuspanostusta julkisilla panostuksilla ja luodaan edellytyksiä julkisen sektorin edelläkävijyydellä modernisoinnilla ja digitalisaatiolla yksityisen sektorin kasvulle

siellä on nykyisissä kansallispuistoissa kehittämistä mutta samassa yhteydessä arvioidaan myös porkkalan mahdollista asemaa kansallispuistona

uskon että tämän sopimuksen loppuvaikutus suomelle on merkittävästi positiivinen taloudellisesti kun me pääsemme näille vähähiilisille markkinoille vahvana ympäristöteknologiaosaajana ja bioenergiaosaajana yhä enemmän viemään meidän osaamistamme

me olemme kuitenkin hyväksyneet sen että eduskunta on aikaisemmin linjannut ja muut puolueet ovat halunneet erityisesti suuret puolueet että eduskunnan puoluekentän pirstaloitumisen estämiseksi voidaan harkita jonkinlaista juridista äänikynnystä

arvoisa puhemies

tosiaan nyt pitäisi miettiä miten paljon panostetaan tulevaisuuden kasvualoihin ja biotalous on varmasti yksi niistä mutta sitten tullaan siihen että mitä siellä tehdään

meidän mielestämme se voisi olla alhaisempikin niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille mutta tämä on se malli minkä taakse on saatu vahva enemmistö lukuun ottamatta sosialidemokraatteja ja tällaisen vahvan enemmistön saavuttaman sovun puitteissa vaalijärjestelmää voidaan uudistaa

palkkoja alennetaan eli halpa hinta on kilpailukykytekijä